nyt myönnettävillä luvilla annamme näille kahdelle yhtiölle mahdollisuuden rakentaa omalla kustannuksellaan suomen välttämättä tarvitsemaa perusenergiaa

ne myös vastaavat riskeistä omalla kustannuksellaan

on tärkeää muistaa että vaikka kokonaisenergian kulutusta pyritään kaikin tavoin laskemaan sähkönkulutus esimerkiksi sähköautojen lisääntymisen myötä kasvaa

kolmanneksi tarvitsemme päästötöntä perusvoimaa kahden uuden ydinvoimayksikön muodossa

arvoisa puhemies

nämä mitä hallitus nyt tekee nämä nimenomaan elvyttävään suuntaan tehtävät toimenpiteet nehän ovat juuri niitä toimia joilla me pystymme reagoimaan tähän taloustilanteeseen mikä maailmalla on

ne ovat työllisyysperusteisia määrärahoja mitä nyt tehdään on rakentamiseen eli tähän sosiaaliseen asuntotuotantoon kohdennettavia asioita

odotan kyllä ministeriöltä siinä varsinaisessa tarkistetussa pöytäkirjassa joka tulee sitten marraskuun lopussa varsinaista pääomittamista jolloin rakennusteollisuuteen saadaan enemmän potkua

arvoisa puhemies

miksi hallitus ei jatkaisi tällä samalla linjalla kun hallitus on nyt nimenomaan tehnyt elvyttävän budjetin ja yrittää sillä toimia myöskin niin että työllisyys pysyy mahdollisimman korkeana

mutta kun siihen samalla sitten tulee verotusta ja tulee päästökauppaa ja on maailman ympäristönmuutokset yhtä lailla niin auttaako siinä yhtään sitten se että me lyömme tiukasti kiinni nämä ohjauskeinot

kokoomus on koko ajan kannattanut pitkällä tähtäimellä kauppojen aukioloaikojen selkiyttämistä ja myöskin sitä että jokainen voi itse päättää milloin pitää kauppansa auki

tämä ei ole pakkolaki tämä ei tarkoita sitä niin kuin tuolla sosialidemokraatit nyt väittävät että tämä pakottaisi kaikki pitämään kaupat auki

valiokunnassa me jouduimme hiukan tasapainottelemaan sen mukaan mitä perustuslaki sanoo ja toimme sinne niin paljon kuin mahdollista nimenomaan pienyrittäjiä tukevaa kannanottoa eli sen kannattavuuspykälän mukaanoton näiden isojen kauppakeskusten vuokrasopimuksiin

me näemme sitten muutaman vuoden päästä mitä tapahtuu kun silloinen hallitus tuo sitten selvitykset ja tutkimustulokset siitä mitä tämä laajentaminen on tuonut tullessaan

arvoisa puhemies

mutta valitettavasti emme ole kovin korkealla arvostuksessa yritysten kansainvälistymisessä ja yritysten riskinottamismahdollisuuksissa

jos ottaa esimerkiksi meriklusterin se on ollut vahva osaaja vahva maailmalla ja toivon että se on jatkossakin mutta harmittaa vain että olemme liian kauan pysyneet paikallamme ja unohtaneet katsoa vähän laajemmin ja kauemmaksi

tätä talouskehitystä ei nyt vaivaa pelkkä suhdannekriisi vaan kyse on paljon isommasta rakenteellisesta kriisistä ja siihen me emme pysty vaikuttamaan muuta kuin omilla toimillamme omilla teoillamme

esimerkiksi juuri täälläkin mainitut norjan markkinat merenalainen kaupunki mikä siellä rakennetaan niin me olemme valitettavasti nukkuneet tämän mahdollisuuden ohi ja tämän ajan ohi

ymmärrän tämän strategian kautta nyt että ruususenuni on ohi ja olemme heränneet toimintaan

täälläkin peräänkuulutettiin sitä että miksi emme pääse mukaan tähän orastavaan kehitykseen mikä on jo ulkopuolella olemassa

toivon että kun venäjällä tehdään vastaavanlaisia niin olisimme sen osaamisemme kanssa mukana siellä venäjän markkinoilla ja voisimme välttää sitten näitä maailmanlaajuisia ekokatastrofeja

se yrittää nimenomaan saada sellaisilla toimilla aikaan kasvua yrityksiin jotka ovat potentiaalisia kasvuyrityksiä eli siinä lisätään tesin lisäpääomitusta ja korotetaan tekesin lainavaltuuksia

me emme saa niitä tuotteitamme maailmalle

tähän meidän on nytten puututtava ja tähän hallitus on omalta osaltaan puuttunut

arvoisa puhemies

valiokunta päätyy valiokunnan enemmistön kantaan joka on yhteisesti neuvoteltu ja tältä osin valiokunta oli yksimielinen

siis vastalauseita on muihin asioihin mutta tältä osin valiokunta oli yksimielinen niin ettei voi sanoa että joku asia on jonkun tai toisen tai sitä tai tätä

kaivos ja mineraaliteollisuudella ja sen ympärille kasvavalla yritystoiminnalla on suomessa alati vahvistuva merkitys

meidän on yhdessä huolehdittava siitä että tämän toimialan mahdollisuudet menestyä suomessa ja edellytykset luoda maahamme uutta hyvinvointia paranevat

kyllä sitten aikanaan kun käsitellään seuraavien vuosien että seuraava talousvaliokunta käsittelee seuraavien vuosien pankkivaltuuston kertomuksia käsitellään niitä asioita mitä pankkivaltuusto on kyseisenä vuonna tehnyt ja mihin asioihin on päädytty

työ ja elinkeinoministeriön uuteen juuri valmistuneeseen mineraalistrategiaan on sisällytetty toimenpide ehdotuksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevassa uudessa kaivoslaissa kuitenkin käytännössä mahdollisesti pk sektorilla estetään ja hidastetaan mineraalistrategian tavoitteiden toimeenpanoa

ministeri pekkarinen miten mineraalistrategian tavoitteet saadaan täytäntöön jos ne ovat riidassa uuden kaivoslain kanssa

tässä vesilain kokonaisuudistuksessa koen ruoppauslainsäädännön tarkentamisen erityisen ilahduttavana ja olisinkin ministeriltä kysynyt onko tämä riittävä tältä osin saaristomeremme suojelemiseksin ja osa lehdistöä kollegalleni suojelemiseksi

arvoisa puhemies

olen todella ilahtunut siitä että ministeri on valmis tulemaan lakiesityksellä jo niinkin nopeasti eli ensi syksynä jotta saataisiin ensi vuoden alusta tämä kynnysarvojen kaksinkertaistaminen aikaan

tennilä myös teidän alueellanne on teollisuutta joka työllistää paljon ja käyttää paljon sähköä ja on tehnyt viime aikoina juuri uudet suuret investoinnit tähän sektoriin

tämä on nimenomaan vesilain kokonaisuudistus ei vuotoskollaja laki

meillä on ryhmässämme ja puolueessamme mielipiteitä puolesta ja vastaan ja eduskuntaryhmä on erityisesti linjannut sen että ympäristövaikutusten arvioinnin ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden on oltava kunnossa ennen kuin voimme keskustella tarkemmin asiasta

puheenjohtajamme on jossain yhteydessä todennut myöskin että kaikkien uusiutuvien energialähdevaihtoehtojen täytyy olla pöydällä harkittavana ja mietittävänä mutta myös näiden ympäristövaikutusten ja yhteiskunnallisten vaikutusten täytyy olla samassa yhteydessä pöydällä

suomen vaurastuminen on jo pitkään perustunut vientiin

kun kunnat tekevät hankintoja ne myös kiertävät monia tai pakottavat isot yritykset vain mukaan eli ottavat pienet yritykset pois sillä että pistävät vaatimuksena että yrityksessä pitää olla niin ja niin monta henkilöä töissä jonkin asian tiimoilla jolloin pienet yritykset jäävät kokonaan pois

energiatehokkuus suomalaisessa teollisuudessa onkin aivan kansainvälistä kärkeä ja moni asia tehdään teoreettisella minimillä eikä näillä maailmanmarkkinoilla kilpailevilla yrityksillä ole todellakaan tuhlauksen varaa

arvoisa puhemies

on tärkeää muistaa että vaikka energiankulutusta pyritään kaikin tavoin laskemaan sähkönkulutus esimerkiksi niin kuin täällä on tullut jo nyt moneen kertaan esiin lämpöpumppujen ja sähköautojen lisääntymisen myötä kasvaa

nämä kerrannaisvaikutukset tuovat hyvinvointia koko maahamme

talouskriisi ei hallituksen oikea aikaisten korjausliikkeiden ansiosta syössyt meitä massatyöttömyyteen joka olisi ollut suomalaisten työllä saavuttamalle hyvinvoinnille kohtalokasta

se että saimme torjuttua eurooppalaisen suurtyöttömyyden antaa meille mahdollisuuden keskittyä kotimaisista syistä johtuvan työttömyyden poistamiseen kotimaisin keinoin

uuden kaivoslain myötä hallinnollisia menettelytapoja lisätään ja edelleen lupakäsittelyt viivästyvät

nämä sähköä paljon käyttävät yritykset vastaavat isosta osasta suomen tavaravientiä

suomi elää viennistä

ministerikin on todennut että nimenomaan tämä uusi kaivoslaki lisää tätä hallinnollista taakkaa sekä ministeriölle että myöskin yhtiöille

vientieuroista osa ohjautuu verojen muodossa myös yhteiseen pussiin ja nimenomaan näitä yhteisessä pussissa olevia rahoja verorahoja me käytämme muun muassa terveydenhuoltoon koulutukseen ja vanhustenhoitoon ja paljon paljon moneen muuhun

arvoisa ministeri

mihin toimenpiteisiin ministeriössä on nyt ryhdytty tai ryhdytään jotta lupamenettelyjä voidaan sujuvoittaa ja päästään kansainväliselle tasolle

me käytämme yhä enemmän verovaroja myös uusiutuvien energiamuotoja tarvitsemiin tukiin siihen pakettiin mihin me olemme sitoutuneet kaikki tässä yhteisessä salissa

taloutemme rakenteesta johtuen meille on erityisen tärkeää seurata tarkasti jo valmisteluvaiheessa ja erityisesti päätöksiä tehtäessä miten talouskriisit tulevaisuudessa estetään tai ratkaistaan eun sisällä

ydinvoiman avulla pidämme yllä työllisyyttä joka tarkoittaa edelleen verorahoja valtion kassaan ja mahdollisuutta tukea uusiutuvan energian lisäystä

olemme siis etukenossa panostamassa uusiutuvaan energiaan ja tästä on olemassa kansainväliset sitoumukset jotka me kaikki olemme tässä salissa hyväksyneet

meidän on lisättävä energiatehokkuutta kaikin mahdollisin keinoin

siksi kreikan leväperäinen toiminta sai monet vakaat suomalaisetkin raivostumaan

siitä ei ole poissulkevaa sanaa

siihenkin olemme kaikki sitoutuneet

kolmanneksi tarvitsemme päästötöntä perusvoimaa kahden uuden ydinvoimayksikön muodossa

olen täysin samaa mieltä ed

kreikan talouden romahtaminen olisi kaatanut kuin dominoketju pankkeja yrityksiä ja pahimmassa tapauksessa valtioita ympäri eurooppaa

kalmarille siitä että hyökkäätte pääkaupunkiseutua vastaan siitä että käytetään kaukolämpöä

tarvitsemme kaikkia näitä kolmea erilaista vaihtoehtoa joten vähän mukaellen täällä aikaisemmin tulleita sanoja olen perustellusti hallituksen esityksen takana vaikka olisin mielelläni tietenkin nähnyt periaatepäätöksen loviisan nykyisten yksiköiden korvaamisesta

kuten valtiovarainministeri katainen on todennut eurooppalainen solidaarisuus ei tarkoita sitä että rientäisimme aina pelastamaan toiset maat niiden oman tyhmyyden seurauksilta

lämmitysmuotoja totta kai ollaan pitkällä tähtäimellä muuttamassa mutta yhtäkkiä otetaan aika kovatkin lämmityskustannuskorotukset ilman että niihin pystytään mitenkään vaikuttamaan

ilman muuta yhteiskuntarakenteen kannalta kaukolämpö on ollut se järkevin mahdollinen lämmitysmuoto mitä tämmöisessä kaupunkiyhteisössä on

jos sotkee omat asiansa ei voi odottaa toisten siivoavan jäljet

en ihan ymmärtänyt nyt argumenttejanne lähellä vastaus kuivunut edustaja asko seljavaara vuolanne jos edustaja kalmarista puhvelista edusti asko

arvoisa puhemies

siksi eurooppa tarvitsee talouskuria

suomalainen ajatustapa näkyy paketin kolmessa keskeisessä ajatuksessa

samoin yrityksiä on ollut ja tullee aina olemaan suomessa

samoin yrityksiä on ajautunut konkurssiin ja tullee jatkossakin ajautumaan

mutta kaivostoiminta on niin kuin täällä on juuri sanottukin erityislaatuisuudeltaan ja mittakaavaltaan hyvin poikkeuksellinen ja omantyyppisensä

niin kuin täällä juuri on sanottu viime kädessä valtio on se joka vastaa sitten nimenomaan näistä ympäristökatastrofiin liittyvistä asioista

paketin kolmas keskeinen ehdotus koskee rangaistuksia sanktioita

kokoomuksen eduskuntaryhmä olisi halunnut tuhlareille automaattiset rangaistukset ilman poliittista harkintaa mikä olisi lisännyt paketin uskottavuutta globaaleilla rahoitusmarkkinoilla

voisimmeko miettiä sellaisen erillisen kaivosrahaston perustamista jossa koko ajan toiminnan aikana kerätään vähän niin kuin ydinturvallisuuspuolellakin kerätään rahastoon varoja mitä kautta sitten voidaan näitä erilaisia tilanteita hoitaa

toinen kysymys arvoisa puhemies nopeasti liittyen osaamiseen kokonaisuudessaan kaivososaamisen kehittämiseen niin viranomaisten kuin virkamiestenkin puolella

siten pankit joutuisivat mukaan myös jälkipyykin pesuun

suomi ja ruotsi ovat eu alueen taloudellisia menestystarinoita

tuulivoiman syöttötariffia pohtinut työryhmä on saanut väliraporttinsa valmiiksi ja ehdottaa tuulivoimalle syöttötariffimallia

meille sopii hyvin että uusin vientituotteemme on järkevä suomalainen taloudenpito

suomelle se merkitsee töitä ja hyvinvointia

kokoomus kannattaa tuulivoiman lisärakentamista ja syöttötariffin luomista sitä vauhdittamaan

kuluttajat joutuvat kuitenkin maksamaan tästä syöttötariffista muodostuvat kustannukset sähkölaskussaan ja tämän vuoksi kokoomus onkin koko ajan korostanut sitä että järjestelmästä tulee tehdä mahdollisimman kustannustehokas ja markkinaehtoinen

tuulivoiman tuottajat tulevat saamaan merkittävää tukea sähköntuotannolleen

tuottajien kilpailutus voisi tuoda kustannustehokkuutta kustannussäästöjä koska kilpailun myötä tuki myönnettäisiin niille hankkeille jotka pystyvät tuottamaan sähköä tehokkaimmin

kuinka innokkaasti olette kilpailutuksen kannalla ja millä aikataululla kilpailutus voidaan temissä valmistella

kyllähän sähköverkko on meidän toimintojemme elinehto

ilman hallituksen vahvaa panosta tässä emme olisi saaneet sellaista sopimustekstiä sinne aikaan joka kannustaa reilun työelämän viemiseen eteenpäin

ei ole oikein että osa suomesta on se pieni tai iso osa on ilman sähköä koska me olemme sähkön perässä kaikkialla

porkkanoita täytyy olla jotta pystymme sopimaan